mielenkiintoista on että ruotsissa ollaan enenevässä määrin siirtymässä siihen että kouluruoka valmistetaan koulujen lähikeittiöissä

yliopistoilla pitää olla rohkeutta olla itsenäisiä ja tehdä itse omia päätöksiä

tulisikin selvittää kokonaiskustannukset kun otetaan huomioon ruuan laadun mahdollinen heikkeneminen ehkä pitkissäkin kuljetuksissa kuljetuskustannukset sekä lähellä valmistetun ruuan vaikutukset ruokaan liittyvän kasvatustehtävän onnistumiseen

arvoisa puhemies

on hienoa että alkolukon käyttö nyt laajenee päivähoito ja koulukuljetuksiin joita yleensä ajetaan tilausajoina takseilla ja linja autoilla

energiajuomista sivistysvaliokunta olikin todennut jo aiemmin että erilaisten juomien osalta ei lainsäädännöllä pystytä selkeästi määrittämään tilannetta

kolmen vuoden ajan on ollut tästä asiasta suositus mutta kuten niin monen muun asian kohdalla suositus ei ole tässäkään riittänyt vaan täytyy nostaa tämä asia lakiin jotta se paremmin tehoaisi

valiokunta piti tärkeänä että maamme kouluissa olisi mahdollisimman yhteneväiset ohjeet ja käytännöt energiajuomien osalta

kuten ministeri tässä sanoikin alkoholi on osallisena joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja myös joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa

koska käytännössä järjestyssäännöt suuresti vaihtelevat eri kunnissa ja kouluissa valiokunta piti välttämättömänä että opetushallitus välittömästi ryhtyy valmistelemaan ohjeellista järjestyssääntömallia kuntia varten

rattijuopot ovat sikäli hankala ryhmä tuolla liikenteessä että heihin ei tehoa valistus ei valvonta ei kampanjat ei ajokortin vieminen

valiokunta pitää myönteisenä myös sitä selonteossa mainittua asiaa että kotitalousopetus voi luontevasti toimia siltana esimerkiksi biologian kemian tai uskonnon opetuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tämä koskee myös muita oppiaineita

arvoisa puhemies

kotitalous terveystieto ja liikunta antavat yhdessä tiedollisen taidollisen ja asenteellisen perustan oppilaan ravitsemuksellisen terveyden aktiivisen elämäntavan ja hyvän toimintakyvyn edistämiselle

olen huolissani siitä että tässä selonteossa mainitaan lause ruuhkia ei voida pysyvästi poistaa rakentamalla lisää väyliä koska liikenteen sujuvoituminen usein myös lisää henkilöautoliikennettä

hyviä kokemuksia on saatu myös makukoulusta ja niin sanotusta sapere menetelmästä jossa lapset saavat kokemuksia tutkimalla ruokaan liittyviä ilmiöitä ja valmistavat ruokaa leikin liikunnan ja esimerkiksi retkeilyn yhteydessä

selonteossa on toimenpide ehdotus siitä että opettajien ja varhaiskasvatuksen ja ruokahuollon ravitsemusosaamista vahvistetaan oppimateriaalilla ja koulutuksella

suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa ja joukkoliikennettäkin tarvitaan mutta joukkoliikenne vaatii joukkoja

silloin tuli suositus näihin koulukuljetuksiin mutta valitettavasti vain harvat kunnat sen ottivat todesta joten on hienoa että ministeri vehviläinen on nyt sitten tuonut siitä esityksen meille lakitasolla

olen erittäin paljon näitä uusia tienkäyttömaksuja vastaan ja minusta ne ovat luonteeltaan uusi vero

ruokakasvatus ei ole vain kognitiivista oppimista vaan myös taitojen hallitsemista

arvostuksen ja ymmärryksen syntymiseksi lapset ja nuoret tarvitsevat sitä että he pääsevät omin käsin kokemaan ja tekemään

on tärkeätä saada tämä alkolukko laajenemaan myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin sillä rattijuoppo rekkakuskina on varsinainen pommi tuolla maantiellä

nimittäin mikään lakipykälä ei estä oppilaita pääsemästä koulun keittiöön vaikka välillä niin väitetäänkin

tukholma on kuitenkin kaupunkirakenteeltaan erilainen ja tukholmassakaan nämä maksut eivät ole tuottaneet tulosta vaan tämä on ollut erittäin kallis järjestelmä sielläkin

toinen asia minkä tässä aikaisemminkin nostin esille oli tämä liikenneturvallisuusasia alkolukkoasia

ministeri totesi tässä debatissa miten sitä kehitetään jatkuvasti ja siitä täytyy antaa ministereille suuret kiitokset

tämä asia on hyvin vakava

joka neljäs uhri menehtyy onnettomuudessa rattijuopon kanssa ja joka seitsemässadas autoilija on rattijuoppo

se on erittäin vakava asia ja meidän täytyy panostaa entistä enemmän siihen että nämä rattijuopot saadaan sieltä liikenteestä pois

ei millään muulla asialla tai keinolla tähän voida panostaa kuin sillä että meillä on teknisiä välineitä jotka estävät auton käynnistymisen jolloin rattijuoppo ei pääse ajamaan sitä autoa

tämä hallituksen esitys on erittäin kannatettava ja toivon että se saadaan todella pikaisesti täällä eduskunnassa läpi

meillä suomessa tulee olemaan syksyllä hieno alkolukkosympo sium johon aion itsekin osallistua ja sinne tulee kaikkialta maailmasta alkolukkoihmisiä siis ihmisiä jotka ovat kehittämässä alkolukkojärjestelmää eri puolilla maailmaa

kuten ministeri juuri sanoi on hirveän tärkeää että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ei kutsua maistereiksi vaan se maisteri on kyllä siellä tieteellisellä puolella mutta se kertoo vaan siitä asemasta mikä on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittavalla tässä järjestelmässä

tiusaselle kun hän pohti tätä tutkimusta ja muuta

tästä lukukausimaksukokeilusta johon itsekin olen kyllä suhtautunut kriittisesti

vielä toivoisi että olisi tämän rantaradan turkuhelsinki välinen perusparannustyö tähän upotettuna

se on kyllä monen lukon takana

se pikku sana soveltava on se hurjan tärkeä sana mikä erottaa nämä toisistaan tutkimusten suhteen

täällä on tällainen lause kuin muun rataverkon parantaminen ja toivon että ne tarkentuisivat rantarataan

siinä pitää olla stipendijärjestelmä se on viisivuotinen ja se määritellään asetuksella eli se on niin vaikeaksi tehty että saa nähdä tuleeko yliopistoja jotka sen ottavat kokeiluunsa

arvoisa puhemies

me tiedämme että meidän sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmässä on ollut tämmöisiä berliinin muureja ja se yksi berliinin muuri on ollut juuri tämä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen syvä juopa josta potilas itse ei ole hyötynyt ollenkaan päinvastoin se on koitunut potilaalle erittäin haitalliseksi

nyt tämän maan hallitus tekee historiallisen teon siinä suhteessa että tämä berliinin muuri saadaan kaadettua ja potilaan näkövinkkelistä potilas paremmin saa sen palvelunsa ja se perusterveydenhuolto ja peruserikoissairaanhoito lomittuvat enemmän toisiinsa

sitten toinen berliinin muuri on ollut tämä sosiaali ja terveydenhuollon välinen juopa niin sanotusti ja on erittäin hyvä että esimerkiksi vanhustenhuollossa sekin nyt sortuu niin että ne integroituvat paremmin toisiinsa

me tiedämme että terveyskeskus on meidän heikko kohtamme ja ministeri risikko tässä erinomaisesti sen kehittämisestä puhuikin

arvoisa puhemies

tässä siis se ed

se on eri juttu kuin se tutkinto

arvoisa puhemies

olisiko mahdollista miettiä tätä asiaa niin että alkolukko voisi oikeasti todellisuudessakin olla vakiovaruste tulevaisuudessa

jos näin olisi kuinka kauan siihen mahdollisesti menisi ja onko muualla maailmassa tämä jo toteutettu

tiedän että ruotsissa oli tämä tavoite jo ollut pitkään monina vuosina

miten tämän asian kanssa voitaisiin edetä

arvoisa puhemies

kyllä se niin on että minä muistan että kun me teimme sitä lainsäädäntöä ammattikorkeakoulujen osalta niin se pieni sana soveltava siellä ammattikorkeakoululaissa oli juuri se tärkeä sana mikä erotti yliopiston tutkimuksen ja ammattikorkeakoulututkimuksen

kyllä tämä näyttää ihan siltä että on syytä todella kirkastaa nyt sitä duaalimallia koska sotkuksi menee niin mahtavasti

se on siellä amk laissa se on siellä ja sillä haluttiin kertoa mikä ero nyt on yliopistojen ja ammattikorkeitten tutkimuksen välillä koska se oli syytä tehdä näin

mutta näyttää siltä että kirkastusta tarvitaan

nyt puhun tässä elokuvista

myös tupakointi on siellä hyvin tehokas lasten ja nuorten elämään vaikuttava asia

itse asiassa kun ne tupakkaa ja tupakointi ja tupakointia harrastetaan elokuvissa silloin tutkimusten mukaan todennäköisyys aloittaa tupakointi lähes kolminkertaistuu

täällä on oppivelvollisuuden pidentämisestä myöskin käyty keskustelua ja kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa viisaasti otettiin se kanta että sen pidentämistä ei kannata tehdä

itse asiassa elokuvilla on paljon voimakkaampi vaikutus tupakoimisen aloittamiseen kuin on esimerkiksi ystävillä tai jopa omalla perheellä

tämän tupakkayhtiöt tietävät varsin hyvin ja sen vuoksi myöskin tuotesijoittavat tupakkamerkkejä elokuviinsa

tämä on aivan oikea kanta siitäkin syystä että niille nuorille jotka ovat syrjäytymisuhan alla siitä oppivelvollisuusiän pidentämisestä ei ole mitään hyötyä

kun erään hyvin suositun elokuvan olin katsomassa perheeni kanssa niin ihan huviksemme laskimme kuinka monta kertaa päähenkilö sankari siellä tupakoi ja kymmenen kertaa hän sitä siellä teki ja jopa hississä

he ovat olleet poissa jo perusopetuksen aikana paljon joten sellaiseen ei sovi lähteä

se on erittäin kallis ratkaisu myöskin

sen sijaan tarvitaan yksilöllisiä toimenpiteitä tarvitaan työpajaa lisää tarvitaan ammattistarttia ynnä muuta

tämä on se oikea tie millä kuljetaan ja unohdetaan nyt ne oppivelvollisuusiän pidentämiset ja ne puheet hetkeksi taas

arvoisa puhemies

minusta on tärkeää että tässä eivät ne ammattikorkeakoulut ole automaatiojäsenyyden piirissä sen takia että vaikka todella heikko on terveydenhuollon tilanne ammattikorkeakoulun puolella mutta jos olisi automaatiojäsenyys se tarkoittaisi sitä että ammattikorkeakoulut olisivat ythsn piirissä ja sinnehän ne haluaisivat mennä

mutta kun on näitä ammattikorkeakouluja pieniä yksiköitä siellä täällä ympäri suomea niin ythslle tulee vaikeuksia järjestää näitä palveluja kaikkiin pieniin kaupunkeihin joten on nyt parempi että se on nyt näin mutta ehdottoman tärkeää on että ammattikorkeakoulujen yleensä ammatillisen puolen tervolta saattaisi

mitä tulee tuohon ensimmäiseen lauseeseen missä puhutaan vain lapsista että tällaiset ohjelmat ovat heille sopimattomia niin kyllä väittäisin että ovat ne aikuisillekin

keskustelun

arvoisa puhemies

se on keskeinen osa identiteettiä ja siihen liittyy myös henkilöhistoria suvun historia

nimilaista kuvastuu sellainen ajatus että sukuhistorialla on suuri painoarvo silloin kun yksilö jossain elämänsä käännekohdassa pohtii sukunimensä valintaa mutta toisaalta nykyisin voimassa oleva nimilaki myöskin asettaa tarpeettomasti vastuksia yksilön valinnanvapaudelle ja esimerkiksi säätelee vanhempien mahdollisuutta päättää lapsensa sukunimestä esimerkiksi ei salli sitä että lapselle annettaisiin sukunimeksi kaksoisnimi

olen tehnyt tämmöisen lakialoitteen jossa toivon että kun lapsi syntyy vanhemmilla olisi oikeus valita lapselleen kaksoisnimi sillä tavalla että yksi nimenosa voisi olla vanhempien yhteinen sukunimi ja toinen osa voisi olla sellainen joka on kuulunut suvun vanhemmalle polvelle

tällä tavalla voitaisiin edistää suvun historiaa

viime metreille se meni mutta saimme lausunnon ja sivistysvaliokunnan selkeän enemmistön voimin mietintö lopulta valmistui

lakiehdotusten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus ja turvallisuuskysymyksissä

valiokunta pitää lainsäädäntöä tarpeellisena koska valintaprosessista ja soveltuvuuskokeista huolimatta koulutukseen voi tulla valituiksi opiskelijoita jotka henkilön käytöksen tai sairastumiseen liittyvien tekijöiden vuoksi voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa

arvoisa puhemies

täytyy olla sen verran rehellinen että kyllä yksittäisiä yksiköitä tullaan sulkemaan tosin ei tietenkään hallituksen toimesta

lakiehdotusten sääntelemä opiskeluoikeuden peruuttaminen voi tulla kysymykseen jos opiskelija toistuvasti käyttäytyy niin että hän voi aiheuttaa vakavan vaaran toisen henkilön tai joissain tapauksissa opiskelijan itsensä turvallisuudelle

se menee seinistä se menee opettajista se menee opetuksesta

perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että erityisesti alaikäisten henkilöiden suojaamiseen liittyvät painavat perusteet puoltavat melko pitkällekin meneviä rajoituksia opiskeluoikeuteen

sääntelyn oikeasuhtaisuutta arvioitaessa on toisaalta otettava huomioon että opiskeluoikeuden peruuttaminen merkitsee opiskelijan kannalta voimakasta puuttumista hänen oikeuksiinsa

tästä näkökulmasta on tärkeää että opiskeluoikeuden peruuttaminen on kytketty jo tapahtuneeseen toimintaan ja toisten ihmisten terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen toistuvuuteen tai vakavuuteen

okm joutuu ne kaikki luvat käymään läpi hakupapereita on valtava määrä

arvoisa puhemies

korostamme mietinnössä että tässä on kyseessä lainsäädäntö jota opiskeluoikeuden peruuttamista koskevilta osin tullaan soveltamaan todennäköisesti harvoissa tapauksissa ja joka koskee lisäksi vain harvoja koulutuksia

itse olisin kyllä mielelläni sitä mieltä että nämä hakuprosessit voitaisiin tehdä niin että niiltä joilta menevät rahanmenon mukaan ja myötä ne luvan edellytykset otettaisiin lupa pois niin kuin se nykylaissakin on

se että tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään se että toimintakykyä ylläpidetään se että lisätään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on juuri sitä mitä vanhukset haluavat

edelleen kuitenkin meidän maamme on vähän liian laitospainotteinen vanhustenhuollon suhteen joka on myöskin erittäin kallis asia

olen saanut kuulla että terveyskeskuksen vuodeosaston ja vanhainkodin tilalle oltaisiin laatimassa tai muuten kehittämässä uutta palvelukonseptia

valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausumaa siitä että kaikilla koulutusasteilla huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuuksista saada riittävästi opinto ohjausta sekä opiskelijahuollon palveluja ja muita ennalta ehkäiseviä tukitoimia sekä siitä että kehitetään opiskeluterveydenhuoltoa

mutta huolestuneina pitää katsoa tätä tilannetta niitten jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla esimerkiksi

kysyisinkin ministeriltä pitääkö tämä paikkansa ja jos tämmöinen ilosanoma pitää paikkansa niin milloinkohan se on valmis

siellä on paljon myös yksityisiä koulutuksen järjestäjiä jotka joutuvat myös hakemaan uudestaan lupaansa

toinen kohta mihin myös valiokunta on kiinnittänyt huomiota on se että terveyden edistämisen määräraha on aina liian pieni ja kuitenkin kaikki tiedämme että se on sitä edullisempaa erää kuin tämä korjaava toiminta paljon halvempaa

arvoisa puhemies

koulutus on meidän suomen luonnonvara

opiskelijaksi ottamista koskevia edellytyksiä on täsmennetty niin ettei terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka voi olla esteenä koulutukseen osallistumiselle jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa

sitä on vaikea vaan perustella miksi tähän terveyden edistämiseen pitäisi saada enemmän rahaa koska on vaikea tehdä laskelmia

korkea osaaminen on suomen timantti on suomen öljy

kuitenkin kuulin juuri viime viikolla että thl olisi tällaisia laskelmia tekemässä

on ihan hyvä että oppositio nosti tämän koulutusasian esille mutta kyllä hyvin hyvin epäselväksi jäi mikä on opposition mikä on keskustapuolueen koulutuspoliittinen tavoitelinja

onko tämä totta

opiskeluoikeutta voidaan rajoittaa vain jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja terveydentila tai muu henkilöön liittyvä seikka objektiivisesti arvioiden estää opinnot

vaikka täällä yritettiin sitä kaivella mikä se on ja selventää niin selväksi se ei kyllä tullut enkä minä nähnyt siinä mitään eroa tähän mitä hallitus nyt jo tekee ja miten toimii minkälaiset tavoitteet meillä jo nyt on joten olen varsin pettynyt tähän välikysymykseen